se on erittäin hyvä ja sillä saadaan sitoutettua ja opetettua nuoret siihen että mennään aamulla töihin ja sitten illalla lähdetään eli tulee tämmöinen tietty työaikasidonnaisuus

meillä on koulupuolen toinen aste tässä hallintokokeilussa mukana ja me tiedämme aivan tarkkaan toukokuun lopussa paljonko on peruskoulun päättäneitä ja mitenkä jatkopaikat on mahdollista järjestää

tästä on seurauksena nyt sitten se että oulun yliopisto kurittaa yliopiston alaista kajaanin yliopistokeskusta ja on viemässä sieltä nyt sitten liikunnan sivuaineopettajan aloituspaikkoja pois

elikkä valtion alueellistamisessa tai hajasijoittamisessa tämä toimii aivan päinvastoin meillä päin

minä en tiedä kuuluuko tämä nyt ministeri wallinin toimialaan taitaa kuulua virkkuselle mutta kumminkin se olisi erittäin tärkeä asia nuorille nimenomaan peruskouluvaiheessa koska nuorilla on hyvin paljon asioita jotka kehittyvät tässä vaiheessa nuorelle niin että liikunnan ja

arvoisa puhemies

minä jatkan siitä mistä päivälläkin jo puhuin elikkä taantumassa tahtoo käydä sillä tavalla että maksuhäiriöt lisääntyvät ja toisaalta myös tuomioistuinten käsittelymäärät lisääntyvät ja silloin tarvittaisiin aina lisäresursseja

nyt tämä tilanne tietysti on siinä mielessä valtionkin kannalta haasteellinen että siihen ei pystytä vastaamaan ja aina pitäisi tietenkin toimia niin että myös ihmisoikeudet sitten turvattaisiin

sitten valiokunnan mukaan aiemmin tehtyjä päätöksiä vankiloiden peruskorjaushankkeista ei tule ainakaan merkittävällä tavalla muuttaa

kun tahtoo tietää

hän ei tuota niin katsoo tätä tilannetta kaiken kaikkiaan niin tulee vain mieleen semmoinen ajatus että eiköhän korjattaisi niitä olemassa olevia rakennuksia ja sitten vankeja kuljetellaan

minun käsitykseni mukaan vankien kuljettaminen on edelleenkin edullisempaa kuin se että rakennetaan uusia tiloja oli se sitten keskitettyä toimintaa tai mitä tahansa

tuon pelson nostan esille edelleen

siellä ovat kumminkin tilat suhteellisen hyvät on maatilatyyppinen tila ja miljöö on todella mahtava ja siellä pystyttäisiin näitä vankeja saamaan sitten tähän yhteiskuntaan vielä hyvinkin kiinni työn kautta ja myös koulutuksen ja ohjeistuksen kautta

minä ihmettelen tätä keskittämistä mikä rikosseuraamusvirastolla on

arvoisa puhemies

uskottava puolustus on itsenäisen valtion perusedellytys ja siihen tarvitaan toimivat puolustusjärjestelmät

ennen kaikkea minä haluan nostaa nyt tästä puolustusmateriaalihankinnasta esille tulevaisuuteen suuntaavaa

siihen meidän täytyy vastata ja ennen kaikkea huolehtia myös siitä että pystymme sitten jo vanhentuneitten hornetien tilalle suuntaamaan uutta lentokalustoa

arvoisa puhemies

tässä vaiheessa haluan nostaa yhden merkittävän hankkeen esille mikä liikennepoliittisessa selonteossa on ollut esillä ja se on tämä ylivieskaiisalmikontiomäki sähköistyshanke

minulle on ainakin tullut semmoinen kuva ja tieto tästä tilanteesta että kun konsultit ovat hämmentäneet tällä alueella niin he eivät ole ottaneet kaikkia niitä merkittäviä kriteereitä huomioon ja tämä välityskyvyn arviointi on mennyt pieleen

ennen kaikkea tässä yhteydessä olisi varmaan hyväkin todeta myös se että liikennevirasto käyttää merkittävässä määrin konsulttiapua ja konsulttien arviointi ei aina näissä kohdissa ole ollut oikeaan osunutta

se on alkua tälle hankkeelle että saadaan tämä iisalmiylivieska rataosuus sähköistettyä ja myös sille tasolle mikä sille kuuluu

sehän on hallitusohjelmassa todettu ja minä nyt rauhoittaisin tässä mieliä että ei nyt kannata millään tavalla lähteä tässä asiassa kovin riitaisesti haastamaan ketään osapuolia mutta edetään tämän suunnittelun mukaisesti ja katsotaan mihin meillä tulevaisuudessa on varaa

se on varmasti yksi tärkeimmistä hankkeista että päästään helsingistä riihimäelle laajentamaan tätä rautatieliikenteen kulumia ja miesten määrän

ää volyymia myös riihimäen triangelihanke mikä tarkoittaa sitä että hämeenlinnan suunnasta elikkä pohjoisesta päästään riihimäeltä suoraan ohi kouvolan suuntaan ja itään elikkä se palvelee myös henkilöliikennettä niin kuin rautatieliikennettäkin

se on varmaan ihan erillinen hanke ja niin kuin on sovittukin tämmöisten erillisten hankkeitten mahdollisuus ennen kaikkea kaivosteollisuuteen voi olla arvioitavana jo sitten yli liikennepoliittisen selonteon

tästä hankkeesta ei ole sen kummempia päätöksiä tehty ei valtion puolelta eikä yhtiön puolelta ja edetään neuvotteluissa sillä tavalla että mikäli yara päättää käynnistää tuon kaivoshankkeen niin sinne myös sitten yhteydet järjestetään

arvoisa puheenjohtaja

edustaja pekkarinen nosti erittäin tärkeän asian esille mikä myös korjausvelkatyöryhmässä tuli hyvin vahvasti esille

elikkä tämä on erittäin haasteellinen tehtävä ja nyt kun korjausvelkatyöryhmä teki tämän oman esityksensä niin tämä on lähtökohta tietenkin sitten hallitusneuvotteluihin seuraavalle hallitukselle että ottaa nämä esitykset sitten huomioon ja pyrkii niitä tarkastelemaan

ennen kaikkea kun nyt on hyvin vahvasti nostettu esille tämä bioenergia uusiutuva energia tämä on tärkeää siinä mielessä millä tavalla me saamme tämän bioenergian elikkä metsä raakapuu on

kun tuossa kollega tänä aamuna kertoi että ambulanssi oli jäänyt kiinni kotikylän tielle siis valtiohoitoiselle tielle niin tässäkin on jo tämmöinen ihmisten turvallisuuteen hyvin pitkälle liittyvä kysymys

ennen kaikkea myös näitten yksityisten teiden ja metsäautoteiden kunto on erittäin tärkeä asia tulevaisuudessa ja haasteita tässä on myös tällä hallituksella että saadaan asioita tietyllä tavalla liikkeelle mutta ennen kaikkea sitten hallitusneuvotteluihin liittyen ja sitä kautta seuraavan hallituksen ohjelmaan

ainakin henkilökohtaisesti toivon että olemassa olevaan infraan panostetaan ja näitä uusia hankkeita tarkastellaan hyvinkin kriittisesti